me pyrimme juuri niin kuin ministeri vapaavuorikin sanoi kokeilujen kautta innostamaan ihmisiä kokeilemaan uutta antamaan mahdollisuuden menestyä mutta myöskin epäonnistua

kiertotaloudessa aivan erinomainen esimerkki on ponsse joka sitoutuu ostamaan takaisin kaikki tekemänsä metsäkoneet ja tekee niistä vanhoista osista taas uusia tuotteita

pystymme tekemään käyttäjälähtöisiä energiajärjestelmiä

kuten olen kertonut suomi on hyvällä tiellä luonnonvarojen kestävässä käytössä

suomi on jo nyt edelläkävijä ympäristöystävällisessä resurssi ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien tuotanto ja kulutustapojen kehittäjänä

kokoomuksen eduskuntaryhmän puolelta uskomme vahvasti että runsaat luonnonvaramme yhdistettynä vastuulliseen suomalaiseen osaamiseen on meille huikea valtava mahdollisuus

työtä tarvitaan mutta luonnonvaraselonteko todella osoittaa että me olemme oikealla tiellä

toinen kysymys joka liittyy tänne vasemmalle laidalle

te sanotte että kun yksityinen sektori ei investoi nyt täytyy julkisen sektorin investoida eli ottaa vielä lisää velkaa

pitäisikö meidän miettiä miksi yksityinen sektori ei investoi tähän maahan ja löytää niitä elementtejä että se alkaa investoimaan

arvoisa puhemies

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin olisi todellakin kaino toivomus että me objektiivisesti analysoisimme yhdessä ja yhteistyössä niitä parhaita ratkaisuja miten tähän taloustilanteeseen mennään

hallitus on osoittanut jo yhtenäisyyttä nyt olisi aika keskustella yhdessä myöskin opposition kanssa ja täällä on sekä pääministeri että valtiovarainministeri avannut kätensä siihen keskusteluun

arvoisa herra puhemies

suomihan tarvitsee työtä ja sen edellytyksiä jolloin kysynkin valtiovarainministeriltä tässä oli erittäin hyvä esitys esimerkiksi edustaja soininvaaralla pitäisikö tehdä jotain malleja siihen että suomessa todella investoitaisiin

samanaikaisesti te sanotte että pitäisi verovapaat osingot laittaa verolle

on myöskin nähty että mikäli on enemmän resursseja tuottaa sitä juttua tai tilata sitä asiaa ja se on demokraattisesti ohjattua siinä voisi olla paremmat mahdollisuudet

meidän täytyisi saman tien puhua myöskin siitä asiasta miten me saamme palvelun lähemmäksi ihmisiä mutta kuitenkin pystymme joko tuottamaan tai tilaamaan sen järkevällä tavalla ja sillä lailla että se on kilpailukykyinen malli toimia

kun kerran puhemies sanoi että voi kommentoida muidenkin puheenvuoroja tässä aluksi niin todellakin olisin kysynyt edustaja rantakankaalta joka juuri lähti pois että mehän anoimme että keskusta kertoisi hiukan tästä kasvurahastosta ja pyysimme yhtä konkreettista esimerkkiä mutta nyt ei tullut kyllä yhtään vielä tällä hetkellä

siitä miten saamme parempaa palvelua

edustaja vähämäelle

te katsoitte googlesta vain teollisuuspolitiikkaa

meillä on esimerkiksi yrittäjyysraportti eero lehden puolelta yrittäjyyden positiivinen kierre marjo matikaisen ja allekirjoittaneen kasvuraportti ne voimme toimittaa ne teille jotka puhuvat teollisuuspolitiikkaa puhuvat laajemmin yrittäjyyspolitiikkaa

hiukan voisi laveammin katsoa minkälaisia raportteja kokoomuksella on ja on tehty viime vuosien aikana

tässä on puhuttu paljon opposition taholta että hallituksen puolella on verotuksessa ollut tietynlainen hokkuspokkusmentaliteetti mutta nyt kun kuuntelee niin siellä puolella varsinainen hokkuspokkus on ollut

mutta arvoisa herra puhemies voi sanoa niin kuin yksi viisas professori sanoi että epävakaina aikoina suurin vaara ei ole epävakaus vaan se että toimisimme eilisen logiikalla

te katsotte ensinnäkin aikaisemmin puhuitte että verotus olisi yksi elementti jolla tuettiin elvytystä ja tiettyä verotuselementtiä alennettiin ja saatiin tietyllä tavalla kotimaista kulutusta lisää nyt te kritisoitte että on mietitty että ruvetaan jossain vaiheessa korottamaan sitä verotusta vaikka ensin te kritisoitte sen alentamista

te vetoatte oecdhen ja oecdn ensimmäinen näkökulma siitä miten saada työllisyyttä on että älkää vain nostako yhtiöverotusta ja yritysverotusta

toisia esimerkkejä joita pitäisi miettiä ovat juuri nämä yrittämisen rahastot tällaiset kasvurahastot joiden eteen onneksi elinkeinoministeri on nyt tehnyt töitä

mutta se suuri haaste ovat sellaiset yritykset jotka ovat saada jo kaupan mutta rahoitus ei ole järjestyksessä

arvoisa puhemies

olisin hyvin paljon samaa mieltä pääministerin ja myöskin edustaja wallinin kanssa että pitäisi keskittyä nyt tulevaan ja analysoida niitä asioita mitä tässä on tehty hyvin ja mitä voimme jatkossa tehdä vielä paremmin

arvoisa puhemies

tähän alkuun täytyy heti sanoa etten ole ihan tämän esityksen lämpimimpiä kannattajia mutta myöskin pyrin perustelemaan sitä siitä näkökulmasta mitä kenties itse olisin ajatellut toisinpäin

tässä on tiettyjä elementtejä siihen suuntaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien kokeilu jossa he saisivat kuukauden työmarkkinatuen vaikka olisivat jo töissä olisi joustoa tai pienituloisten työntekijöiden verotuksen kevennys sen takia että pienituloiselle jokainen euro tulisi enempi itselle

eli pelkkä kritiikki ei ole koskaan hyvästä vaan se mitä toisia ajattelun lähtökohtia voisi viedä eteenpäin

ensinnäkin asiakaslähtöisyysnäkökulma

mi nä itse olisin uskonut sellaiseen näkökulmaan että aidosti ihmiset näkisivät sen laadun kun menevät ensimmäistä kertaa kohtaamaan olkoon se sosiaalipuolella tai terveyspuolella ja sitten aidosti valitsisivat monista erilaisista vaihtoehdoista

minkälaiselta näitten muutosten jälkeen näyttää se kuinka lähellä oltaisiin jo sitä tilannetta että jokainen työpäivä olisi järkevää ottaa vastaan

se vaihtoehto minun mielestäni ei ole se mitä äsken kerrottiin että neljän vuoden välein tehdään tällainen järjestämispäätös ja katsotaan mitä tuotetaan itse mitä tehdään ulkoa tai muuta ja myöskin aina joskus tehdään tällainen kuntalaiskeskustelu että miltä tämä näyttää

mielestäni olisi paljon parempi että ihmiset itse omilla jaloillaan pystyisivät sen päättämään mikä on hyvää ja mikä on huonoa

mikä on se näyttöön perustuva jos on vaihtoehtona yksi vaihtoehto siinä

ihmettelen myöskin sitä miten voidaan tehdä päätöksiä jos ei ole tehty aitoja mittareita laatuarvioinnista aitoja mittareita hinta arvioinneista ja vastaavista

eikö olisi voinut olla se alkuperäinen ajattelumalli että on järjestäjä joka tekee selkeät kriteerit laadulle selkeät kriteerit hinnalle ja sitten on monenlaisia tuottajia jotka niillä samoilla kriteereillä tuottavat

tässä perustellaan hyvin paljon integraatiolla tätä mallia että kun on selkeä ohjaus niin mennään aina seuraavalle tasolle hyvin järjestelmällisesti

siinäkin voin kysyä esimerkiksi sitä mennään vaikka yksityiselle sektorille että olisiko sama ajatus toimimassa vaikka teollisuudessa sillä tavalla että jos perustetaan joku yritys joka tekee jotain tuotetta tai palvelua niin oleellista on se että se menee vaikka kaivoksista lopputuotteesta lähtien

kysymys on sellaisesta ajatuksesta että osataanko johtaa

tässähän tapauksessa julkisella sektorilla esimerkiksi niillä viidellä järjestämisyksiköllä on rahat joilla ne pystyvät ohjaamaan niitä ja johtamaan

nyt päästään myöskin enemmän eroon kun virkasuhteesta muutetaan työsopimussuhteeseen siitä pätkätyöstä kun ei ollut mahdollista järkätä virkaan porukkaa kun ennen täytyi saada valtion rahoitus

ei niitten tarvitse itse tuottaa kaikkea vaan eiköhän ne voisi parhaiten vertailla että on erilaisia tuottajia sitten

sitten kysymys demokratianäkökulmasta ja kannustavuusnäkökulmasta

no nyt tulee tämä kapitaatioperiaate eli katsotaan rakenteellisesti mikä tämä tilanne on ja maksetaan ollaan tehty sitten hyvin tai huonosti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tulee tietynlainen taso jossa on oma verotusoikeus jossa on oma sote vero jossa on omat demokraattiset päätöksentekosysteemit

arvoisa puhemies

pidän myöskin hyvänä asiana sitä että elinkeinopuoli liikennepuoli ja ympäristöpuoli toimivat nyt sitten jatkossa yhdessä ettei tapahdu sitä että toisella puolella kehitetään ja yritetään viedä aluetta eteenpäin ja toisella puolella sitten ei oikeastaan tiedetä niitä perusteita millä tavalla on yritetty kehittää ja sitten blokataan asioita

myöskin hyvää on se että kansanvalta on laitettu tiiviimpään yhteistyöhön ja maakunnan liitot yhteistyöhön valtion viranomaisten kanssa koska molempia osapuolia tarvitaan sekä asiantuntevuutta että sitten myöskin demokraattista asiantuntevuutta

eikö meidän pitäisi löytää niitä malleja ja toimintatapoja joissa on enempi niitä lähihoitajia vähempi niitä hallinnon ihmisiä ja kenties ottaa mallia myöskin muualta

mutta suuri keskusteluhan oli silloin tämän valmisteluvaiheessa siitä kuinka eri ministeriöt ohjaavat suoraan tätä ely keskusta ja se on se suuri haaste ettei ohjata ohitse ohjata ohi johtajan ja ohjata sitä kautta

ensimmäinen on edustaja soinin sanoma että nyt olisi aika leikata velat

kaikki mittarit siellä ovat osoittaneet että palvelu on parantunut on tullut valinnan vaihtoehtoa alueellinen tasa arvo on kuitenkin säilynyt ihmiset ovat tyytyväisempiä

erittäin tärkeä seikka on myöskin se mitä jo ministeri pekkarinen sanoi että lupaviranomaiset on laitettu erikseen kehittäjäpuolen organisaatioista

eli silloin ei pystytä siellä maakuntatasolla tai ely tasolla tekemään itse asiassa päätöksiä niitten toimintojen ja tehtävien siirrosta paikasta toiseen siellä missä on tarve koska ministeriöt ohjaavat sivusta

sehän johtaa juuri moraalikatoon että hetken päästä sanovat yksittäiset yritykset yksittäiset ihmiset en minäkään maksa velkojani jolloin täytyisi tehdä kaikilla muilla järjestelyillä ensimmäisenä se pidemmillä velkasuhteilla vastaavilla mieluummin kuin se että annetaan nyt periksi

on ollut aika hassu tilanne että itse asiassa samat organisaatiot valtion viranomaiset ovat olleet mukana kehittämässä uusia asioita uusia toimintoja alueelle ja sitten samat viranomaiset ovat sanoneet että tämä ei onnistukaan

tehän sanoitte että meidän on syytä varautua että me köyhdymme me voimme antaa periksi meillä ei ole enää talouskasvua

eli vahvempi johtajuus ja vain yhden ohjauksen malli keskushallinnon suhteen olisi kai se järkevä malli koska silloin tiedetään ketä kehutaan tai ketä myöskin kritisoidaan

eihän se näin voi olla

toisaalta minä pidän hyvänä ratkaisuna että valvonta ja kehitystehtävät on laitettu eriksensä

yritystasolta yksilötasolta

edelleenkin on tietynlaista epäselvyyttä eri viranomaisten välillä siitä mihin kuuluu vastuu ja mihin kuuluu valta